muutoinkin on käsittämätöntä miten nämä kaikkien asioiden vastustajat luulevat hyvinvointiyhteiskunnan pysyvän pystyssä jos vastustetaan päästötöntä ydinvoimaa ja ympäristöystävällistä vesivoimaa

laskelmien mukaan energian tarve tulee vain lisääntymään tulevaisuudessa eikä sitä voida kattaa pelkillä uusiutuvilla energialähteillä energiatehokkuudella eikä energiansäästöllä

energiapaketin toisen ydinosan muodostavat ydinvoimaluvat

suomessa on tällä hetkellä neljä toimivaa voimalaa ja lisäydinvoiman rakentaminen auttaa pitämään sähkön hintaa kohtuullisena

nyt käsittelyssä olevat luvat myönnettäisiin tvolle ja fennovoimalle

tarkoituksena on tuottaa sähköä omakustannushintaan elinkeinoelämän tarpeisiin mikä taas vahvistaisi teollisuuden ja palvelualojen toimintaedellytyksiä suomessa

itse ydinvoimainvestointien kansantaloudelliset vaikutukset ovat mittavat

aluepoliittisesti järkevin sijoituspaikkakunta toiselle voimalalle olisi simo

arvoisa puhemies

vaikka kaikki eivät näe ydinvoimaa suotavana energiantuotantomuotona on sen lisärakentaminen perusteltua jotta suomen kilpailukyky säilytetään ja hyvinvointi voidaan taata joka puolella maata

tulevaisuus tulee olemaan koko maassa haastava väestön ikääntymisen vuoksi

maailmantalous supistui viime vuonna enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen

euroalueen elpyminen on ollut verkkaista

ulkomaankaupassa käänne positiiviseen suuntaan on tapahtunut ja esimerkiksi suhdanneherkässä puutavarateollisuudessa ja paperiteollisuudessa kysyntä on kohentunut

tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä jotta tuloksia saadaan aikaan ja monia hankkeita hyviäkin hankkeita on meneillään

myös veronkevennykset ovat tukeneet tätä tavoitetta koska ne ovat lisänneet kotitalouksien ostovoimaa ja kansalaisten luottamusta omaan talouteensa

julkisen talouden rahoitusaseman paraneminen tapahtuu viiveellä ja tulevaisuudessa joudutaan tiukkoihinkin ratkaisuihin jotta talouden tasapainotila saavutetaan vuosien varrella

toisaalta on tärkeää että nuorten neuvonta ja ohjauspalveluita lisätään

yhteisövero osuuden väliaikainen korottaminen ja kelamaksun poistuminen auttaa monia kuntia

arvoisa puhemies

kuten todettu maankäyttö ja rakennuslain muutoksilla pyritään sujuvoittamaan kaavoitus ja lupamenettelyjä ja parantamaan muutoinkin lain toimivuutta sekä osaltaan vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään

käsiteltävänä olevan esityksen tavoitteet ovat kannatettavia

kiinnitän huomiota ainoastaan yhteen perustuslakivaliokunnan käsittelyssä esiin nousseeseen asiaan

esityksessä tarkoituksena on että asemakaavoitukseen tulisi valituslupajärjestelmä silloin kun asemakaava on oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella

epäilyksiä on esitetty kuten kuultiin ettei sääntely lisäisi sujuvuutta eikä siten nopeuttaisi merkittävästi kaavojen käsittelyä

edellä viitattiin monesti presidentti hallbergin lausuntoon että tämä pitäisi paikkansa että tällä sääntelyllä ei nopeutettaisi menettelyä mutta niin kuin todettiin kaikki muut asiantuntijalausunnot katsoivat että valituslupajärjestelmä nopeuttaisi systeemiä

esitetty sääntely ei rajoita oikeutta saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi

arviot seurauksista jos lainajärjestelyjä ei hyväksyttäisi ovat niin haitallisia että nyt on yritettävä pelastaa mitä pelastettavissa on

valitusoikeutta hallinto oikeuteen ei rajoiteta mutta ehdotus rajoittaa kuten todettu jatkovalitusoikeutta

kuitenkin kyseessä on poikkeuksellinen järjestely ja perustuslakivaliokunta on aiemmin tähdentänyt että lupajärjestelmän laajentamiseen uusiin asiaryhmiin tulee suhtautua pidättyvästi

tämän vuoksi jonkin asteinen selvitys valituslupajärjestelmän kehittämisestä on paikallaan

arvoisa puhemies

asioissa on useita osapuolia ja kaikkien oikeudet on pyrittävä turvaamaan

kreikka on käyttäytynyt valheellisesti pimittäessään oikeita tietoja tilanteestaan ja se aiheuttaa vieläkin enemmän närää muissa euromaissa

usein kyseessä ovat laajat yhteiskunnalliset tavoitteet joiden turha viivyttäminen ei palvele kenenkään etua

mikäli takaisinmaksuriskit eivät toteudu on sijoitus kreikan lainoihin meille ongelmaton mutta kukaan ei tiedä miten kreikka selviää avusta huolimatta

järjestelyissä on osallisena myös imf jonka mukanaolo normaalisti takaa tiukan kontrollin ehtojen toteutumisessa

aiemmin esimerkiksi vakaus ja kasvusopimuksen toteuttaminen on osoittautunut leväperäiseksi joissakin maissa ja tulevaisuudessa tällaista ei voida hyväksyä

tällä lainatoimenpiteellä on kuitenkin uskottava olevan myös meidän suomalaisten kannalta ratkaiseva merkitys joka turvaa oman tulevaisuutemme

arvoisa rouva puhemies

suo siellä vetelä täällä on ollut tämän päivän poliittista retoriikkaa täällä salissa kun käsittelemme kreikan valtion muilta eun rahaliiton jäsenvaltioilta ehdottomasti tarvitsemaa lainamäärää

arvoisa puhemies

ministeriön hallinnonalaan kuuluu poroille aiheutuneiden petovahinkojen korvaaminen

mutta perusongelma kuitenkin on viime vuosina suurpetokantojen voimakas kasvu jota ei ole pystytty hillitsemään pyyntilupien lisäämisellä koska niitä ei saada tarpeeksi

suurpetojen liikkuminen valtioiden rajat ylittäen vääristää helposti eläinkantojen vahvuuksien arviointia

kysyisinkin onko mahdollista että suomi neuvottelisi eun luontodirektiivin tiukoista tulkinnoista jotta petovahingot eivät kasvaisi vuodesta toiseen

arvoisa puhemies

suomi on sitoutunut osaltaan ykn vuosituhattavoitteisiin ja on osallisena eun piirissä käydyissä maatalous ja kauppaneuvotteluissa

suomalaisten näkökulmasta on tärkeää että kykenemme turvaamaan riittävän kotimaisen tuotannon ja että kaupalla on kestävät pelisäännöt

kokonaisuuden kannalta ajatellen yksi suurimmista paradokseista on se että ruokaa tuotetaan ja saadaan syötäväksi samanaikaisesti liikaa ja liian vähän

tämä johtuu luonnollisesti siitä että kysyntä ja tarjonta eivät ole vain niin kutsutusti tarvepohjaisia vaan niihin vaikuttavat myös asianosaisten tuotanto maksu ynnä muuta

kyvyt ja halut

yksi suurimmista haasteista joka on nyt vastattavana onkin kasvattaa edelleen ruuan kokonaistuotantoa mutta löytää alueellisesti tasapainoiset ratkaisut koetun ylituotannon osalta

toisaalta biopolttoaineiden käytön kehitystä on pidetty myönteisenä mutta toisaalta on jo voitu havaita millaisia haasteita biopolttoaineidenkin ympäristöystävällisyyteen liittyy ja miten öljyn hinnanmuutokset voivat heijastua myös kasvipohjaisten biopolttoaineiden tuotannon välityksellä ruuan hintaan

aikojen kuluessa suomalaiset ovat käyttäneet yhä pienemmän osan käytettävissä olevista varoistaan elintarvikkeisiin mitä on pidetty myös yhtenä elintason nousun merkkinä

poissa ja

sopimuksella perustetaan tornionjoen vesistöalueelle maiden yhteinen vesienhoitoalue ja uusi rajajokikomissio tulee yhteistyössä alueen viranomaisten ja kuntien kanssa kehittämään myös muuta rajavesiyhteistyötä

nykyinen rajajokikomissio lopetetaan koska kansallisesta järjestelmästä erillistä rakentamis ja pilaantumisasioita käsittelevää lupaviranomaista ei enää tarvita

moniin muihin maihin verrattuna meillä ovat varmasti monet tasa arvoon liittyvät asiat paremmin mutta tosiasiassa meillä on myös monia epäkohtia koskien sukupuolten välistä tasa arvoa

uudelle komissiolle asetettavat yhteistyötehtävät ovat jatkossakin merkittäviä sopimusjärjestelmän toimivuuden kannalta mutta muutos nykyiseen on suuri

alueella on harmiteltu uutta järjestelyä mutta puutteena oleva muutoksenhakujärjestelmä ei ole muutoin ratkaistavissa nykyisen systeemin on muutoin katsottu olevan toimiva

tuottavuutta parannettaessa ja työuria pidennettäessä perhekustannukset aiheuttavat kilpailuhaitan naisvaltaisille aloille

suurta ärtymystä herättää suomen puolella se että lohen ja taimenen kalastus kiinteillä pyydyksillä alkaisi nykyistä aikaisemmin

arvoisa puhemies

mustajärvelle että hänellä saattaa olla parempaa tietoa kokoomuksen hajaannuksesta mutta minä en tiedä kuin yhden henkilön juuri tämän jonka hän mainitsi ja olen ed

alueella vallitseva näkemys on että tätä rajajokisopimusta säädettäessä pyynnin lisäämistä perusteltiin virheellisellä tulkinnalla smolttien selviytymismääristä ja se perustettiin yhden vuoden kokemukseen

perheellistyminen aiheuttaa nimenomaan naisille hidasteita työurakehityksessä

asianomaisilla viranomaisilla on mahdollisuus yhdessä sopimalla myöntää yksittäisiä poikkeuksia kalastussäännön määräyksistä jos kalakantojen tila sen sallii tai sitä edellyttää

lainsäädäntöä on kritisoitu kun on kehitetty erilaisia kiintiömalleja mutta jos se on ainoa tie toteuttaa tasa arvoisempaa yhteiskuntaa on se hyväksyttävää

tehokkaan valvonnan toteuttaminen ratkaisee pitkälti sen kuinka hyvin vaelluskalakantojen suojelussa onnistutaan

maa ja metsätalousvaliokunnan lausumaehdotus valvonnan tehostamisesta on oikean suuntainen mutta pelkkä selvityksenantovelvollisuus ei takaa toimenpiteitä

on hienoa että ongelmat tiedostetaan ja osa on jo tiedostettu pitkäänkin mutta nyt olisi jo aika ryhtyä vaikuttaviin toimenpiteisiin

lohta tarjotaan myyntiin ennen kuin sen pyyntiaika on alkanutkaan

tornionjoen alueen kehittymisen kannalta olisi elintärkeää saada lohipolitiikka nykyistä pitkäjänteisemmäksi ja ennakoitavammaksi